seuraamusmaksua ei muuten ole kertaakaan langetettu ei muuten ole oecdn tietojenvaihtosopimuksen mukaan pyydetty ensimmäistäkään verotietoa epäillyssä veronkiertotapauksessa

kaikenlaisia rajoituksia on ja poikkeuksia

erikoisesti minulla sävähti sieluun se kun kerrottiin mitenkä nyt rakennemuutos on voinut viedä jonkun yliopistoyhteisön toimimaan kiinaan

erittäin tärkeätä on se että toimitaan kestävän kalastuksen periaattein ja sitä varten nämä kiintiöt määritetään

saattaa hyvinkin olla että sisä piiritietoa on väärinkäytetty ja kierretty verojen maksua

tämä keskustelu on osoittanut harvinaisen selvästi sen kuka tai mikä ohjaa suomessa yhdyskuntarakenteen kehittämistä

kaikki ei jäänyt mieleen se ihmeellisyys mitä ihmiset kertoivat siitä millä tavalla tämä paikan valinta oli tapahtunut ja minkälaisia ajatuksia se oli herättänyt paikallisissa ihmisissä

meiltä professori kalle putkisto lähti kiinaan pistämään sen nykyisen metsätalouden pystyyn reilusti parikymmentä vuotta sitten ja tuli akateemikoksi tuonne kiinaan

tässä suhteessahan on ollut euroopan unionin puitteissa erityisen paljon toivomisen varaa aivan erikoisesti merilohen osalta koska ei ole uskallettu pienentää kiintiöitä niin paljon kuin kalastotilanne sitä edellyttäisi

se on s ketju abc hankkeineen sun muineen

tämähän osoittaa koska se on tapahtunut tosiasia ja siihen pitää eduskunnan nyt reagoida ja siinä että pitää reagoida se taitaa olla ainut asia josta ollaan yksimielisiä

siis tuntuu niin hirmusen pahalta kerta kaikkiaan että historialliset totuudet ovat aivan merkityksettömiä

erikoisen merkittävää tässä on ollut se että eteläisellä itämerellä on tapahtunut sellaista pyyntiä joka on ollut aivan ruokotonta

sitten toinen asia joka liittyy tähän korruptiojuttuun viime vaaleihin

johan nyt olisi ihme jos ei sellainen miljardimäärä euroja joka on kohdennettu nimenomaan liike elämään liikevaihtoon olisi näkymässä yhteiskunnassa

ihan vaan palautan mieliin mitä ministeri vapaavuori totesi aikaisemmin tässä yhteydessä

se mikä on pahalta tuntunut myöskin on se että se keskustelu mitä on käyty julkisuudessa on nyt keskittynyt aivan kokonaan rahaan niin meilläkin oulussa

minua on harmaan talouden ja veroparatiisien vihollisena hämmästyttänyt se rohkeus millä merkittävät suomalaiset poliitikot ottavat vastaan vaalirahoitusta veroparatiiseista

hän totesi että energiatehokkuus on hyvä asia mutta siitä pidetään huoli ettei ainakaan energiatehokkuuden kannalta huonompia ratkaisuja mennä hyväksymään ja sekin on hyvä asia mutta muutoin olen samaa mieltä energiatehokkuudesta

elikkä ilman minkäänlaisia oikeuksia on pyydetty sellaista lajia jota ei oikeastaan olisi sen kalaston säilymisen kannaltakaan varaa pyytää ollenkaan elikkä selvästi rikollisesta toiminnasta on kyse

arvoisa puhemies

sehän on aivan selvä asia

minä olen itse asiassa ihan aina pitänyt sosialidemokraatteja aatteellisena empaattisena kansanliikkeenä ja se kuva vahvistui juuri äsken kun ed

sitten tämmöisenä symbolisena yhteenvetona siitä mitä ministeri täällä totesi muistutan siitä että tuli sellainen vaikutelma kuin se ikkunoitten auki pitäminen kaksi kuukautta olisi lisännyt reumatismin uhkaa ja vaaraa ja sen takia näin ei tehty

nyt sitten tämä valtio on saanut puuhissaan tuomion ja ollaan sitä laittamassa näissä asioissa järjestykseen

tänä aikana on tapahtunut yksi hyvin selvä yhteiskunnallinen käyttäytymismuutos ja se muutos on se että näistä marketeista on tullut kansalaistemme olohuoneita hyvin selvästi

arvoisa puhemies

niistä ilmestyi kirja

eräässä kirjassakin osa tässä jo pari vuotta sitten liittyy viime vaaleihin

olisi reilua tasapuolisen vaikutuksen ai kaansaamiseksi toteuttaa se niin sanottuna nollabudjetointina joka sisältää nämä syynäykset momenttikohtaisesti

pia viitanen puhui tuolta pöntöstä

tiusanen peesasi

jos talous maapallolla on menossa huonompaan suuntaan niin kuin kauppalehti juuri tänä päivänäkin totesi niin kysymme varmasti että mikä silloin olisi vientiteollisuusmaalle se kaikkein odotuskelpoisin toimiala jonne kannattaisi tuottaa jotakin

hän kantoi paitsi omasta asiastaan huolta myös hallituspuolue vihreistä niin valtavasti huolta että esiinnyimme joka toisessa virkkeessä

muita ei kyllä paljon näkynytkään kuin puhemies sitten

minä kävin ihan varta vasten jälkikasvuni kehotuksesta jumbossa eräänä sunnuntaina katsomassa minkälaista menoa se oli

tämä laki modernisoituna on todella todella paikallaan mutta se on kyllä tällaisella viritykselläänkin aika tavalla paljon ajastaan jäljessä

tämä suomesta veroparatiisi iloittelu jatkuu tässäkin

mahdollisimman isot kyltit joissa näkyy aluksen nimi ja rekisterinumero ja kaikki siihen liittyvä niin että itse kukin voi olla eräällä tavalla valvoja ja tunnistaa että mikä se alus on joka tuolla merellä liikkuu ja rekisteristä sitten tarkistaa että se on asiallisella asialla

pitäisikö näissä tapauksissa kiinnittää oikeuskanslerin huomiota tai oikeusasiamiehen huomiota siihen että tämmöinen kirjallisuusviite on olemassa jos käyttäisi tämmöistä tieteellistä ilmaisua

sen rahan joka on käytettävissä reaaliarvo on sellainen että lyijykynätkin pitää stipendeillä rahoittaa kun niitä ei valtion rahalla tällä hetkellä pysty rahoittamaan

se tapahtuu sillä tavalla että istut alas ja seuraat niin se sama jengi pyörii siellä portaita pitkin jnp

jos ajatellaan ihan rehellisesti niin suomi on äärimmäisen köyhä näissä rakennussuojeluasioissa

edestakaisin vyöryy ja tuntee olevansa niin kuin että perheessä on muitakin jäseniä kotona

arvoisa puhemies

olisiko se nyt mahdollista arvoisa ministeri että hallitus kokeilisi että satsataan sinne jos siellä jotakin on ja katsotaan mitenkä käy

siis toisin sanoen yhteiskunta pitää hyödykekaupan avulla tällaista ylimääräistä olohuoneinstituutiota tarjolla

tässä asiassahan ei ole yhtä yksityistä totuutta olemassakaan

otan yhden ainoan esimerkin university of pennsylvania philadelphian ulkopuolella new bolton centerissä yksityinen yliopisto

sitä kuvaa hyvin se kuinkas monta tämmöistä hallituksen esitystä siellä talousvaliokunnassa oikein on ollutkaan pitkin tätä vuotta

nimittäin tämmöinen yleishakuammunta ja retorinen ulvahtelu ei kyllä taida kovin paljon nyt tässä tilanteessa tuottaa

niitähän on pilvin pimein eri muodoissaan joissa puskuroidaan eri suunnista sitä että jos rupeaa menemään huonosti niin sitten on tämmöinen vaihtoehto käytettävissä

tämän tunnemme nyt tällä hetkellä kauppapoliittisessa keskustelussa siitä että nyt aiotaan nostaa eu aloitteisesti tätä rajaa miljoonaan elikkä siis toisin sanoen aivan uudelle tasolle

eikä tulekaan kun se loppui tuo aika

hän sanoi että voisiko doctor pulliainen tulla jelppimään että tässä naapurissahan on du pont konsernin pääjohtaja du pont itse ja toivoi että voitaisiin puhua meille vähän rahaa

nimittäin yhtäkkiä niin sanottu elvytysaikakausi todettiin jostakin käsittämättömästä signaalista päättyneeksi ja asiakkaitten ostokäyttäytyminen muuttui merkittävästi

minä näin sen ilmiön kun pääjohtaja otti sekkivihkon taskustaan kirjoitti nimensä ja sanoi rehtorille että pistä tuohon sopiva summa ja shut up siinä kaikki

skinnarin esittelypuheenvuoroa kuuntelin että yksi semmoinen hyvin selventävä asia saattaisi olla se että kun talousvaliokunta nyt jatkossakin käsittelee näitä täällä on hallituksen esityksiä tulossa taas tänäkin päivänä käsittelyyn niin on semmoinen ajantasainen review siitä mitä kaikkia sitoumuksia suomen valtiolla oikein on sillä hetkellä olemassa

luin tämän mietintötekstin

tämä on poikkeuksellisen hyvää suomen kieltä selkokieltä tätä on nautinto lukea

nimittäin se on merkinnyt sitä että tämmöinen yritysten osakeyhtiöitten uskollisuus maksaa veroja ja hoitaa velvoitteensa yhteiskuntaa kohtaan on todellakin ruvennut lipeämään

muun muassa erään ylikansallisen yhtiön helsingin konttorin tilastossa näkyy loistavan tarkasti se mitenkä yhtäkkiä keskimääräinen ostos pienenee valikoima tulee selvästi välttämättömyyshyödykkeisiin kohdistuvaksi ja samanaikaisesti on havaittavissa se että sitä on edeltänyt semmoinen aikajakso jolloinka luottokorttien limiitit alkavat lähestyä sitä oikeata limiittiä niin että siellä ei nyt enää sitten oikein ole varaa käyttäytyä niin kuin aikaisemmin

siinähän käykin sillä tavalla että kun me olemme vielä kuitenkin kolmen vahvan an luottokelpoinen valtio poiketen varsin monesta muusta eu jäsenvaltiosta niin silloin kun me päätämme itse että täällä käytetään näitä työeläkerahastojen varoja tämän laatuiseen kohteeseen jossa me voimme osoittaa infran kautta maksimaalisen tuoton niin onhan se nyt ihan selvä asia eurooppalaisilla ja globaaleilla rahoitusmarkkinoilla että ne kysyvät voisimmeko me päästä mukaan näihin hommiin

siis toisin sanoen tämä on se maailma johonka nyt me olemme luodut

on aivan selvä asia että tuomiota ei tehdä kustannusperusteilla

mutta sen minä olen tässä oppinut tämän vaalikauden aikana että kyllä niitä kustannuksia lasketaan ja kyllä valtiovarainministeriön haukat ovat miettimässä näitä asioita ja palautetta antamassa oikeusministeriön virkakunnalle ja ministerillekin raha asioista

markan ei euron tutkimussopimukseen nimen

tähän saakka sitä ei ole sellaiseksi sopimusteknisesti tulkittukaan

näitä tämmöisiä on nyt sitten kai toistakymmentä parikymmentä lakiakin jo kohta täällä eduskunnassakin käynyt joulun alla ja nyt jo lisää tippuu torvesta

vähän ihmettelen yhtä asiaa tässä lakialoitteessa

tämmöistä tämä on elikkä se arkirealismi missä liikutaan on aivan kokonaan muuta kuin minkä kuvan täällä on saanut tämän illan aikana

arvoisa puhemies

kun tietää mikä sen koostumus on niin miten voi olla pelkästään demarien allekirjoittama tämä aloite

pääkonttorista on tullut selvät ohjeet palvelunormien muuttamiseksi elikkä palvelutasoa heikennetään ja henkilökuntaa vähennetään

eivätkö muut ole lähteneet sitten mukaan jos tätä mieltä on nyt

mutta kun ei niin ei

luin tänä aamuna asiantuntija artikkelin josta kävi selville että sen enemmän levällään ei mikään voi olla kuin se asia on siinä kaksitahoisessa järjestelmässä ei ole oikeastaan mitään toimivaa tällä hetkellä

pulliainen tarmokkaasti toimii siten että asiaan jatkossa saadaan ne korjaukset jotta aiheettomia veroparatiiseja joita minusta ei pitäisi olla millään tapaa vaan kaikki olisivat verotuksessa samojen lähtökohtien mukaan verotettuina ei olisi minkään kiertotien kautta

ministeri sinnemäen äskeinen puhe osoitti että istuva hallitus on tehnyt todella määrätietoista työtä

tämä voi myös neuvot ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvalio considers koivu oltu

sanoisin näin että on hyvä että on tehnyt koska tässä muuten olisi suru puserossa hyvin pian

yliopistoissa on sitä pätevyyttä jnp

sitten kun mennään tuottamaan liikaa ja suorastaan kiusallisesti tuottamaan ylituotantoa ja sitten yritetään sovittaa näitä ylituotanto olosuhteita tulokaan tilanteita yttämiseen tämmöseen tuo

toivoa sopii että se draivi joka nyt on ollut päällä jatkuu tämän hallituskauden loppuun ja tulevissa hallitusneuvotteluissa tämä asia saa riittävän merkityksen

perusrahoitusta

ja siis taustalla on se että ostovoima tulee merkittävästi edelleen laskemaan ja sillä tavalla ihmiset hyvin tarkkaan katsovat sen mihinkä rahansa käyttävät jollei sitten ole ihan holtittomasta rahankäytöstä kysymys

siksi tai sitomatonta tarvittavan perusrahoituksen sitomattoman rahoituksen saanti on kiven alla nyt tällä hetkellä ja tulee olemaan pitkään

sitten arvoisa puhemies tässä on aivan olennaisen tärkeää että kun valtiovarat valmistelee sen mietinnön niin nyt pikkuisen laajennetaan tätä lausunnonantajajoukkoa ja se tarkoittaa että perustuslakivaliokunnan lisäksi työasiainvaliokunta ja tarkastusvaliokunta antavat lausuntonsa

tämän uudistuksen tai muutoksen ajoitus sattui valitettavan kehnoon aikaan

ydinvoimaan sinänsä sen tarvitseman raaka aineen uraanin louhintaan ydinvoimalaitosten purkamiseen ja syntyviin ydinjätteisiin liittyy sellaisiakin terveys ja turvallisuusriskejä jotka ovat tyypillisiä myös muun uusiutumattoman energian tuotannolle

hankkeen ylituotantotilanteita luonnonmaantieteellisistä syistä muodostuneeseen kahteen tuotantoalueeseen niin siinä ajaudutaan sitten sellaisiin leikkauksiin kuin ed

ihmetellä sopii millä tavalla nämä yhtiöt hoitavat suhteensa verottajaan muutoin kuin siis sillä tavalla että onhan alvin jnp

sitten vielä muutama näkökohta tai oikeastaan yksi ainut se että sama hallitus yrittää tarjota tänne ilmastopoliittista ohjelmaa ja tarjoaa tämmöistä lainsäädäntöä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa

niihin yksityiskohtiin joista tässä mainittiin ehkä pitää yrittää vaikuttaa ja on siellä jo ennakoivassa käsittelyssä valiokunnassa muutakintun

ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisi käytön salakirjoituksesta on

humpuuki on huipussaan

me olemme ottaneet vallan itsellemme se mikä potentiaalisesti maailmalla on ollut ja me olemme siitä hirmuisen ylpeitä ja me haluamme tehdä ne lausunnotkin

mutta ilmeisestikin tässä on kysymys hyvin en tee

löysin tää ei synny keskusteluun päättynyt että eduskunta hyväksyi sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan d

lähde keskustelua varten kysellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija voi myös pelata

tässä ei voi mitään muuta kuin toivoa sitä että nokanvalkaisu alkaa erinomaisen pian ja mitään perusteita ei ole olemassa siihen että näitä rajoja vielä ruvetaan nostamaan ylöspäin

eli terveys oli

keskusteluun on päätynyt ta voi myös meiltä vältytään ja asia lähetetään työterveys valiokunta h p

eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna torstaina lehdistöpäivä helmikuuta kello kuusitoista b